meidän kansallinen kapasiteettimme on varsin laajaa ja myös venäläisten kanssa käydään nyt keskusteluja siitä miten öljyntorjuntayhteistyö ja tiedonvaihto venäjän kanssa on mahdollisimman sujuvaa

mutta yhtä lailla metsäselonteko lähtee siitä että ne eri käyttömuodot ovat yhdistettävissä toisiinsa kestävällä tavalla kehittämällä metsien kestävää käyttöä ja vaalimalla ja kasvattamalla näiden muiden käyttömuotojen taloudellisia hyötyjä ja ymmärtämällä myös metsäluonnon monimuotoisuuden merkitys meille ekosysteemipalvelujen kautta ja luonnon ja luonnonlajien kirjon itseisarvon kautta ja näitten kautta tulevan taloudellisen hyödyn merkitys esimerkiksi luontomatkailun kehittämisessä

kun puhutaan suurista hankkeista kuten kaivoshankkeista tai turveteolli suuden hankkeista niin nämä toimijatkin viestittävät että he haluaisivat mieluummin hankkeet saada nopeammin vaikka kovemmalla hinnalla luvituksessa valmiiksi koska heille on kalliimpaa se pitkä käsittelyaika

saamme venäläisistä hankkeista myös tietoa ja voin myös tuoda esille että meillä on yhteistyöhankkeita ministeriöiden välillä mutta myös mukana säätiöitä arvioimassa vaarallisten kemikaalien haittoja ja niitten vähentämistä venäjällä

kallis ja sitten ministeri brax toivat esille niin tässä uudistuksessa varmistetaan se että jokainen suomalainen vaaleissa saa äänestää juuri sitä ehdokasta juuri siitä puolueesta mitä hän eniten haluaa äänestää

sitten taas maatalousyrittäjyydessä on pieniä ja keskisuuria toimijoita joille se hinta voi olla suuri jo nykyisellään ja me arvioimme tätä lupakäytäntöä tästä näkökulmasta että saataisiin valvontaan ja luvitukseen lisää resursseja sillä että mahdollisesti joitain maksuja voitaisiin korottaa mutta keskitettäisiin ne niille elinkeinoille jotka haluavat sitä kautta nopeampia prosesseja ja sitten etsitään kevennettyjä menetelmiä ja varmistetaan että hinta taso on kohtuullinen pienemmille toimijoille

koko kansainvälisen talouskriisin syynä on riskiarvioinnin täydellinen pettäminen ja riskien järjestelmällinen peittäminen

venäjällä on tällaisia hot spoteja joissa on myös vaarallisia kemikaaleja ja näitä suomi lähialueyhteistyössä on pyrkinyt hoitamaan jotta me vähennämme ympäristöömme tulevaa kuormitusriskiä

hallituksen leikkaukset ovat kohdentuneet liian voimakkaasti koulutukseen

satojen miljoonien eurojen säästöt vuositasolla vaikeuttavat koulutuksen laadun kehittämistä kaikilla koulutusasteilla ja valtionosuusleikkaukset kunnissa ovat johtaneet tämän vuoden alussa vaikeisiin päätöksiin

selonteko lähtee tosiaan siitä että vaikka sen painopiste on täällä taloudellisessa metsien hyödyntämisessä niin sovitaan yhteen näihin muihin käyttömuotoihin ja yhä enemmän kiinnitetään huomiota jokamiehenoikeuksiin metsien virkistyskäyttöön luonnonsuojeluun ja näihin muihin tavoitteisiin ja niiden yhteensovittamiseen

eikö tämä ole hyvän vaalijärjestelmän aivan keskeisin ominaisuus että jokaisella meistä on mahdollisuus äänestää haluamaamme ehdokasta ja että se ääni lasketaan myös tämän ehdokkaan ja tämän puolueen hyväksi

ihmiset ovat syystäkin pettyneitä siihen että meidän jokaisen arjen hyvinvointi on uhattuna rahoituslaitokset ja sijoittajat villinneen lyhytaikaisen voitontavoittelun takia

niin kuin edustaja pekkarinen joka on hyvin lukutaitoinen ja fiksu mies voi vihreiden mallia lukiessaan huomata että siinä otsikossa jo lukee vihreiden kotimainen energiaratkaisu vaihtoehto fennovoimalle

koulutuksesta leikkaaminen on johtunut paineesta tasapainottaa julkista taloutta mutta toisaalta myös hallituksen kyvyttömyydestä viedä työtä luovia uudistuksia eteenpäin

rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä uusia veroratkaisuja sekä euroopan unionissa parempaa jäsenmaiden talouskehityksen ennakointia ja kriisien ehkäisyä

kuten tuolla olympialaisissa on juuri toteutettu yhtä metsien käyttömuotoa jokamiehenoikeuksien kautta me kaikki voimme liikkua metsissä ja vaikka hiihtää metsissä ja sitä kautta jokainen meistä suomalaisista viettää aikaa meidän metsissä

kokoomuksen vaatimukset suurista menosäästöistä ovat toteutuneet koulutuksesta tutkimuksesta ja sivistyksestä leikkaamalla

se edellyttää joitain kotimaisia ratkaisuja niin kuin energiarahaston kautta investointeja kotimaisiin ratkaisuihin nettolaskutusta sähkön pientuotantoa asioita joita olen luullut että keskusta kannattaa mutta joita nykyinen hallitus on ollut hidas toteuttamaan

meillä on myös ympäristösuojelulain kokonaisuudistus käynnissä ministeriössä jossa on tarkoitus löytää sellaisia lainsäädäntömuutoksia joilla saadaan kustannustehokkaasti maksimaalinen ympäristöhyöty ja siihen liittyy myös luontoarvojen huomioon ottaminen ympäristönsuojelulaissa mikä parantaisi oikeuskäytäntöjen ennakoitavuutta ja nopeuttaisi oikeusprosesseja

tämä on selvää ja koko eurooppa koko euroalue joutuu nyt arvioimaan tulevaisuuttaan miten voidaan jatkossa ennalta ehkäistä tämän kaltaisia tilanteita

en usko että edes he alun perin tätä halusivat mutta se on ollut kokoomuksen vaatiman leikkauspolitiikan ja uudistuskyvyttömyyden yhdistelmän tulosta

kovin happamalta tuntuu sosialidemokraattien keskusteluote tässä

juridinen äänikynnys on selkeä sama kaikille sitä voi tavoitella myös uusi liike selkeästi sillä lailla että sitouttaa ihmisiä niin että kun saavutetaan tämä saadaan aina reilu paikkamäärä

veroparatiiseista on päästävä eroon

riippumaton ympäristötutkimus ajetaan alas

on selvää kuitenkin että huonoista vaihtoehdoista se että lainoitamme nyt kreikkaa on kuitenkin se vähiten huono vaihtoehto

kaikki muut eduskuntapuolueet ovat yhdessä harkinnan jälkeen päätyneet siihen ratkaisuun että juuri sen takia että ihmiset arvostavat nykyisiä vaalipiirejä ne ovat heille tuttuja merkityksellisiä uudistus tehdään siltä pohjalta että pysytään samoissa vaalipiireissä ja te yksin edelleen puhutte että pitäisi tehdä ihan jollain toisella periaatteella

enää ei tarvitsisi etsiä sieltä suolta niitä punakämmeköitä ja niitä tiettyjä lajeja oikeusistuimissa tehtävässä harkinnassa vaan yleiset arvokkaat kansalliset tai alueelliset luontoarvot selkeämmin toisivat esille mitkä alueet ovat sellaisia että niihin ympäristölupaa ei tule myöntää

selonteko panostaa jalostusarvon nostamiseen resurssitehokkuuteen vähähiiliseen puuenergiatuotantoon puuraaka aineen arvostuksen nostamiseen niin että puuta voidaan yhä enemmän hyödyntää vaikka puukerrostalorakentamisessa ja saada sellaisia kansainvälisiä pelisääntöjä joissa puun arvo tunnistetaan uusiutuvana luonnonvarana

kehitysyhteistyö leikataan lähes puoleen kauas viiteryhmästämme muiden pohjoismaiden ja sivistysmaiden joukossa

me emme voi ottaa sitä riskiä että eurooppalaiset pankit kaatuisivat tai euroalueen vakaus vaarantuisi sitä kautta että kreikan kriisin annetaan syventyä yhä enemmän

no kun kaikki muut ovat päässeet tähän yhteiseen sopimukseen niin sen jälkeen tämä esitetty vaaliuudistus on paras mahdollinen tapa toteuttaa suhteellisuusperiaate siitä lähtökohdasta että pysytään nykyisissä vaalipiireissä

tarvitaan kansainvälinen rahoitusmarkkinavero eli transaktiovero

tämä tervehdyttämispaketti on kreikalle myös kova mutta toisaalta kreikan hallitus on luvannut toisin kuin vasemmistoliitto antoi ymmärtää suojata pienituloisia ja ennen kaikkea varmistaa sen että kreikan talous saadaan pitkällä aikavälillä kestävälle pohjalle lainoituksen myötä

kotimaassa noin kaksi miljardia euroa hallituksen leikkauksista kohdistuu pienituloisille koulutuksen muiden palvelujen ja suurien tulonsiirtojen leikkauksina

se ei ole pystynyt osoittamaan uudistuksen toimivuutta ja nyt eduskunnassa käsiteltävänä olevat lait vaarantavat toisen asteen koulutuksen

arvoisa puhemies

on valitettavasti niin että me olemme tätä kyllä pyörittäneet ministeriössä ympäri ämpäri ja uskon että ministeri anttila ja ministeri lehtomäkikin tässä asiassa parhaansa tekivät mutta tosiasia on se että eu lainsäädäntö ei mahdollista sellaisia alhaisempia polttovaatimuskriteereitä että hevosenlantaa saisi polttaa ilman että se täyttää nämä teollisuuslaitoksilta edellytettävät puhdistuskriteerit

on tärkeintä että silloin kun kaavoitetaan ja arvioidaan asutuksen kehittämistä huomioidaan myös ihmisten mahdollisuus virkistäytyä lähimetsissä

perustuslakivaliokunta arvioi että laki ei pysty mitenkään osoittamaan miten toiselta asteelta voidaan säästää tavoitteena oleva rahamäärä ja piti sitä erittäin ongelmallisena

kolmanneksi tarvitaan keinoja joilla ennakoidaan euroopan unionissa jäsenmaiden talouskehitystä ja ehkäistään kriisin syventymistä muihin maihin

ensimmäinen on se että meilläkin on aikaisemmin kritisoitu euroalueen vakaus ja kasvusopimusta mutta itse asiassa nyt näyttäytyy siten että sitä olisi pitänyt seurata aikaisemmin huomattavasti tiukemmin ja olisi ennen kaikkea pitänyt varmistaa se että seuranta toimii tieto on luotettavaa ja korruption torjunta ja harmaan talouden torjunta on yhä olennaisempaa tässä valvonnassa jatkossa

tästä on viime aikoina tullut tutkimustuloksia ja olen ilahtunut että moni eduskuntaryhmä myös tähän metsien hyötyyn ihmisten terveydelle kiinnitti huomiota

pienituloisilta tämä hallitus ei kysy

näitä riskejä pitää pystyä hillitsemään ja sitä kautta varmistaa kestävän kehityksen toteutuminen mikä on myös taloudellisessa mielessä se järkevin vaihtoehto edetä arktiksella

jos arvioidaan luontomatkailua niin se on kasvava mahdollisuus suomen taloudelle ja monin seuduin kansallispuistot retkeilyalueet ja muu luonnon kautta tuleva matkailu ja erämaisen puhtaan luonnon brändiarvo tarjoavat yhä enemmän työpaikkoja sellaisilla seuduilla suomessa missä työpaikat ovat tervetulleita

tuoreena oppositiopuolueena vihreät halusi haastaa hallitusta viime viikolla julkaisemalla talouslinjauksia joilla voidaan nopeasti parantaa työllisyyttä ja helpottaa suomen talouden uudistamista ja lisätä talouskasvua

tämä sulamisen kiihtyminen ja ilmaston lämpeneminen osaltaan vaikuttavat muun muassa siihen että mitä enemmän meret siellä lämpenevät niin ne happamoituvat siitä tulee negatiivisia ekosysteemivaikutuksia ja merenpinnan nousu aiheutuu myös meren lämpenemisen aiheuttamasta lämpölaajenemisesta

tässä eurostat on saamassa lisää oikeuksia ja se on aivan oikein ettei tällaista niin suuren luokan huijausta pääse enää uudestaan syntymään tällaista suuren luokan huijausta minkä eteen me olemme nyt kreikan toiminnan seurauksena joutuneet

mutta me olemme etsineet nyt ratkaisuja niin että me alan kanssa saisimme näitä puhtaampia uusia kattiloita käyttöön niin että ne täyttäisivät vaatimukset ja hevosenlantaa voitaisiin polttaa elikkä yritetään löytää ratkaisuja niin että saataisiin energiaa tuotettua ja poistettua tätä jäteongelmaa

otetaan älymurros haltuun edistetään digitalisaatiota nopeammin tehdään panostuksia energiamurroksessa kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden edistämiseksi

hän oli oikeassa mutta nyt on mieli muuttunut

ympäristöministeriön toimesta kehitetään kansallispuistoverkostoa niin että kansallispuistojen kävijämäärät kasvavat ja yhä enemmän tehdään yhteistyötä matkailuyrittäjien ja alueen asukkaiden kanssa niin että he saavat alueelle myös suoraa taloudellista hyötyä

en voi muuta kuin kysyä

ylipäätään se että me kierrätämme ravinteita tehokkaammin saamme muutettua jätettä energiaksi ja sitä kautta parannettua resurssitehokkuutta on iso osa vihreän talouden muutosta jossa myös maaseudun elinkeinot monipuolistuvat kun energiantuotannon ja lähienergian osuus vahvistuu

ilmastonmuutoksen hillitseminen on aivan välttämätöntä jotta nämä negatiiviset vaikutukset siitä mitä tapahtuu arktiksella joka on monin tavoin meidän ilmastojärjestelmän sydän eivät leviä koko maailman laajuiseksi ongelmaksi

meidän pitää saada valoon kaikki ne transaktiot jotka ovat tällä hetkellä meiltä pimeydessä on saatava riskit tietoisuuteen julkisuuteen ja toisaalta varmistettava että myös yksityinen sektori pankit kantaa osaltaan riskejä eikä vaan niin että riskit kaatuvat julkisten talouksien niskaan

arvoisa puhemies

siellä me olemme tehneet ehdotuksia joissa helpotetaan pk yrittäjien byrokratiataakkaa helpotetaan ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista ja helpotetaan myös pienissä mikroyrityksissä palkkaamista

huomio onkin nyt kiinnitettävä tulevaisuuteen huomisen tekemiseen eli koulutuksen laatuun oppilaiden osallisuuteen sekä koulutuksen tasa arvoon

oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta

näin ollen nämä asiat pitää saada kuntoon kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja vähennettyä myös näitä mustan hiilen päästöjä jotka entisestään nopeuttavat napajäätikön sulamista

kävijämäärät ovat voimakkaassa nousussa ja myös siitä tulevat tulot

liian löysän rahan torjumisesta hyötyvät ennen kaikkea tavalliset ihmiset asuntovelalliset ja työntekijät sillä kuplien seuraukset kaatuvat useimmiten heidän niskoilleen

näin ollen toivon todella että suomen hallitus on siinä aktiivinen niin kuin suomen hallitus nyt on ollut että me tuemme euroopan laajuista pankkiveroa tai tällaista vakausrahastoa johon pankit taseestaan sijoittavat maksun säännöllisesti ja sen rinnalla harkitaan myös yleistä rahoitusmarkkinaveroa

meillä on mahdollisuus nykyisten budjettiraamien puitteissa edelleen parantaa uusien kansallispuistojen sekä vanhojen kansallispuistojen opastusta ja reititystä aivan kohtuullisesti

tässä on selkeä hyöty myös siinä että jos arktisella alueella alkaa tulla liikennöintiä enemmän ja siellä pidetään huolta että on hyvät puhtausstandardit päästöjen osalta ja mustan hiilen päästöjen osalta niin siinäkin yhdistyy se että iso osa suomalaista osaamista on ympäristöntutkimus monitorointiosaamista ja laivanrakennuksessa on niitä parhaita puhtaimpia moottoreita että kun me edellytämme riittäviä standardeita oli se sitten liikenneyhteyksiltä tai sitten jos siellä joitain luonnonvaroja voi kestävästi hyödyntää niin kun niille pitää asettaa riittävät kriteerit niin näissä asioissa suomalainen osaaminen on maailman huippua ja niitä voidaan samalla edistää kun näitä kriteerejä viedään eteenpäin

vain riittävillä resursseilla saadaan uudet oppimisteknologiat käyttöön työolot kuntoon torjutaan kiusaamista ja mahdollistetaan koulutuksen kehittäminen

ei haluta leikata julkista sektoria mutta julkisen sektorin kautta edistää sitä että suomella on kasvunäkymiä ja voidaan tehdä vaikka panostuksia kestäviin investointeihin niin että yksityisen sektorin kasvu lähtee liikkeelle

sen nimi on verotus

pienille maille tällaisessa tilanteessa voi käydä huonosti

pyrimme kehittämään luonnonsuojelua ja luonnonsuojeluverkoston vahvistamista siihen suuntaan että samalla kun vahvistetaan lajien selviytymistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämistä vahvistetaan ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja viihtyä luonnossa ja käyttää palveluja joista saadaan aluetaloudellisia hyötyjä

sen lisäksi me olemme käynnistäneet hankkeen uusista kansallispuistoesityksistä koska tällaista kysyntää eri puolilla suomea on